ei saa tehdä nykyisessä taloustilanteessa toimia jotka pahentavat työttömyyttä hidastavat kasvua ja aiheuttavat sosiaalisen eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymistä

kotimarkkinat ja työllisyys hyytyvät vain lisää ennenaikaisella synkistelyllä vaikka valmiutta toki uusiin päätöksiin on oltavakin

olemme tyytyväisiä mietinnön ponteen jossa edellytetään hallitusta kiinnittämään vakavaa huomiota pitkittyvästä taantumasta johtuviin sosiaalisiin ongelmiin eriarvoisuuden ja syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi ja työttömyyden torjumiseksi

suomalaisen teollisuuden työpaikat ovat aika usein riippuvaisia siitä millä tavalla suomalaista työtä ja erityisosaamista ja sen vaatimuksia sisällytetään erilaisiin hankintoihin

emme ole saaneet hallitukselta eikä vanhoilta oppositiopuolueilta tukea elvyttävämmälle talouspolitiikalle mutta asiantuntijoilta sitäkin enemmän

tietysti tarkastusvaliokunnan tehtäväkin on tarkastella vähän jälkikäteen miten asiat ovat menneet miten eduskunnan tahto miten lainsäädännössä tarkoitetut tavoitteet ovat toteutuneet miten on resursseja onnistuttu käyttämään ja niin edelleen

mitä tulee tähän tasaamiseen yksityiskohtana tähän esitykseen liittyen niin minusta siinä on kyllä järkeä siinä mielessä että moni vuokralainen joka kuuliaisesti maksaa kaikki kulut pääomakulut ylläpitokulut kaikki asumisensa kulut on tasausjärjestelmien epäoikeudenmukaisuuksien takia joutunut maksamaan siinä sivussa aivan toisia asuntoja myöskin ja toisten asuntojen kuluja ja se ei ole reilua silloin kun vuokralainen on omassa vuokrassaan kaikki kulut muutoin maksanut päinvastoin kuin omistusasujat jotka saavat korkovähennysoikeuden kautta tukea

miksi hallitus vaarantaa tämän tärkeän uudistuksen ja siihen pääsemisen käyttämällä jälleen tätä pakkolakipainostusta vaikeassa neuvottelutilanteessa

meillä on aika surullisia esimerkkejä sekä valtionyhtiöiden tasolta että sitten myöskin yksittäisten kuntien tasolta esimerkkinä vaikkapa pendolinot jotka eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla toimineet pohjoisissa olosuhteissa ja helsingin raitiotievaunut jotka olivat pääsääntöisesti varikolla koko ajan

arvoisa puhemies

lumet ovat tämänkin kevään osalta sulaneet mutta rukan lumilta aikoinaan lähtenyt eläkeiän nostoehdotus ei ole sulanut keskustan tavoitteista

eilenkin pääministerin kyselytunnilla pääministeri stubb lähes pilkkasi elvytyksen vaatijoita

minä väitän että puheet uudistamisesta lisäsopeutuksesta kilpailukyvyn korjaamisesta ja rakenteellisista uudistuksista ilman konkreettisia ehdotuksia ovat löysempää puhetta kuin asiantuntijoiden ehdotukset elvytystarpeesta

näiden kahden toimenpidekokonaisuuden edellyttämisellä valiokunta tähän pyrkii

se ei ole pelkästään teknologista kilpailua pärjääkö tämä länsimainen maailma siinä se on myöskin kulttuurikysymys ja siihen liittyy tämä ajatus siitä mikä on yksilön vastuu mikä on perheen vastuu mikä on rooli

myöskin suomenlinnan lautta oli surullinen esimerkki siitä että ei edellytetty kilpailutusta eikä rakennettu ehtoja sellaisiksi että käytännössä tilaukset olisivat tulleet sekä laadukkaina että samalla myöskin suomeen

toinen kysymys koskee vasta muutama viikko sitten valmistunutta ensimmäistä miehiin kohdistuvasta väkivallasta kertovaa tutkimusta

arvoisa puhemies

vasemmistolaisena uskallan jopa todeta että meidän on uskallettava puhua enemmän kansalaisten kodista kuin kansankodista

kysynkin elinkeinoministeri jan vapaavuorelta sitä mikä hänen käsityksensä on yleensä tällaisesta suomalaisen osaamisen erityispiirteiden ja niiden vaatimusten sisällyttämisestä silloin kun puhutaan valtionyhtiöiden tilauksesta ja silloin kun puhutaan valtion liikelaitosten ja valtion muiden toimijoiden tilauksesta tai kunnallisesta kilpailuttamis ja hankintasektorista

kehysriiheen asti hallituksen tarinaan sisältyivät vasemmistoliiton keskeiset tavoitteet tuloerojen kaventamisesta pienituloisten perusturvasta huolehtimisesta verotuksen oikeudenmukaistamisesta ja valtiontalouden sopeutuksen tekemisestä puoliksi säästöjen ja veronkiristysten kesken

sen tutkimuksen yleisesti julkisuudessa ollut suurin viesti oli se tiedetty tosiasia että miehet kokevat yleisesti enemmän väkivaltaa kuin naiset mutta sen ehkä tärkein viesti oli kuitenkin se että miehet myöskin parisuhteessa kokevat yllättävän paljon väkivaltaa

moni kysyy ja minäkin kysyn arvoisa puhemies ja ministeri sitä mitä ratkaisee millä tavalla vaikeuksissa olevaa yhtiötä auttaa se että valtio omalta osaltaan on valmis vetäytymään vastuustaan ja luopumaan enemmistöosuudestaan

arvoisa puhemies

yhden vuoden kaksi vuotta vai enemmän

mitä lisäarvoa se tuo

vaikka valiokunta korostaa rakennemuutosten ensisijaisuutta niin pidän rohkaisevana että valiokunta pitää perusteltuna arvioida myös sellaisten investointien tekemistä jotka joka tapauksessa olisi tehtävä

onko tämä vaatimus tullut yhtiön taholta vai onko tämä vaatimus tullut mahdollisten yhteistyökumppanien taholta että valtion omistus olisi rasite ja valtion enemmistöosuus olisi rasite

arvoisa puhemies

perus ja työtulovähennystä korotetaan

on ilman muuta selvää että kantaverkkoon pitää suhtautua samalla tavalla kuin muuhunkin infraan

tavoitteemme toimeentulotuen perusosan maksamisen siirtämisestä kelalle toteutuu

yksityiset pääomaryhmittymät vastasivat haasteeseen sijoittamalla valtaosan voitoistaan oman teollisuutensa laajentamiseen ja kehittämiseen

eikös meidän pitäisi nähdä mieluumminkin vahvuutena se että strategisessa yhtiössä valtio jatkaa vahvaa omistustaan ja säilyttää pääomistajan roolin

se on ihan perustavaraa yhteiskunnan omistuksessa olevaa niin rautatiet maantiet kanavat kuin myöskin sähkönsiirtoverkko

hallituksella ei juurikaan ole veroporkkanoita kauppatavarana eikä vasemmistoliitto muutoinkaan pidä parhaana hallituksen vastaantulokeinona verotuloja pienentäviä veroratkaisuja

arvoisa puhemies

tähän hintaan on vaikea mennä tässä ottamaan kantaa onko se oikea vai eikö se ole mutta se että eriytyminen tapahtuu ja eu direktiivi sitä edellytti ja se tapahtuu niin että valtio tulee merkittävällä omistuksella mukaan on oikein

leikkaukset olivat kuitenkin sellaisia ettemme voineet niitä hyväksyä

valtion tulee harjoittaa sellaista teollisuus ja omistajapolitiikkaa joka pyrkii laajentamaan ja kehittämään sekä uutta suomalaista että jo suomessa toimivaa teollisuutta

hallituspuolueissakin on kehysten hyväksymisen jälkeen alettu kritisoida niitä asioita joita vasemmisto ei hyväksynyt ja joiden vuoksi vasemmistolle näytettiin ovea hallituksesta

tästä voi tehdä johtopäätöksen että teidän oma vero osastonne ei ole asiantunteva eikä ymmärrä tätä kysymystä

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri totesitte eilen että teillä olisi tavoitteena saada syksyllä sellainen työmarkkinaratkaisu jolla turvattaisiin samaan aikaan palkansaajien ostovoima ja suomalainen kansallinen kilpailukyky

minä valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenenä kun ministeri soini totesi näistä ystävyyksistä olen sitä mieltä että vero osaston kanssa pitää olla ystävä ja minä luotan vero osaston asiantuntemukseen

miksi unohditte hallitusohjelman keskeisen linjauksen oikeudenmukaisuuteen pyrkimisestä

kun edustaja soini juuri poistuu salista niin haluan vielä vähän niin kuin perään todeta että ei vasemmistoliitto viime viikonloppuna sen paremmin hylännyt kuin hyväksynytkään rakennepakettia

se on aika haastava tavoite

tänään on tarkastusvaliokunnalta valmistunut omistajaohjauksesta mietintö ja ehkä sitten jatkossa jos sen mietinnön mukaisia ehdotuksia toteutetaan tämä valtion omistajaohjauksen seuranta täällä eduskunnassa jäntevöityy ihan toiselle tasolle ja pitkäjänteisemmälle muodolle

onkin hienoa että työministeri ihalainen tuki tänään julkisuudessa vasemmistoliiton ehdotusta oppivelvollisuusiän pidentämisestä

vasemmisto tarjosi parempia vaihtoehtoja talouden sopeuttamiseksi

paino ja nopeusrajoitukset kiertotiet ja surkea väylästön kunto vaikeuttavat niin vientiteollisuuden kuin kotimarkkinoidenkin toimintaa

voidaan tehdä palkankorotuksia joita itse kannatan mutta joihin tämän salin oikea reuna aika kriittisesti suhtautuu samoin myös työnantajapuoli ja he varoittavat että jo nyt palkat ovat suomessa liian korkeita mitä minä en kyllä usko

mutta me tiedämme että se rakennepaketin käsittely on edessä ja me päätimme olla mukana vaikuttamassa siihen pakettiin emmekä jää vaihtoaitioon tai katsomoon

osinkoveroa ja solidaarisuusveroa kiristämällä yhteisöveroa nostamalla omaisuusveron palauttamisella sekä harmaan talouden torjuntaa tehostamalla olisi voitu lisätä tuloja siten ettei perusturvan indeksikorotuksista ja lapsilisistä olisi tarvinnut leikata

vasemmistoliitto haluaa ministeri urpilaisen kanssa haastaa muutkin hallituspuolueet ottamaan kopin uudenlaisen aktiivisen teollisuuspolitiikan kehittämisestä

arvoisa puhemies

tänne pääkaupunkiseudulle tarvitaan metropolikaava tarvitaan asumisen maankäytön ympäristön ja liikenteen yhteispeliä ja sellainen päätöksentekoelin joka on poliittinen ja jolla on kasvot ja joka mieluummin valitaan vaaleilla

siitähän päätettiin että kun suomessa ei onnistuttu rakennusaikaista rahoituspakettia tekemään niin varustamo siirsi tilauksen ranskaan

arvoisa puhemies

lähtökohtiin sisältyy se että työpaikoilla on sovittava muun muassa palkoista työajoista ja eduista ja että lopullisen päätösvallan pitää tapahtua työpaikalla

tarvitaan myös pikaisia erityistoimia

tarvitaan myös vaaleilla valittava seutuvaltuusto ja niin kuin ministeri tölli totesi tärkeää on myös paikallisdemokratia lähidemokratia sellainen lähidemokratia jossa on myöskin todellista päätösvaltaa

mutta on tärkeätä että jatkossa sekä olemassa olevan tilauskannan rakennusaikainen rahoitus että sitten uusien tilauksien rahoitus todella ratkaistaan ja siinä on hallituksella haastetta ja vaaditaan päättäväisyyttä

uudessa roolissa yhtiö voi pääomasijoitustoiminnan ohella hankkia kohdeyritysten osakkeita myös teollisuuspoliittisten perusteiden nojalla

indeksikorotusten leikkaaminen jopa kolmella neljäsosalla tarkoittaa että ruuan lääkkeiden vaatteiden ja monien muiden välttämättömien menojen kallistuessa työttömän eläkeläisen ja opiskelijan käteen jää entistä vähemmän euroja

jos tulee riita siitä jatketaanko päivää pienennetäänkö palkkoja tai tehdään muita heikennyksiä ja jollei päästä sopimukseen niin työntekijöillä ei ole enää mahdollisuutta riitauttaa ja viedä tätä liittojen ratkaistavaksi vaan työnantajan tulkintaetuoikeus pakottaa tekemään rajujakin heikennyksiä

mutta kun täällä näistä mahdollisista kipupisteistä on puhuttu muun muassa aalto yliopiston kampuksen sijoittumisesta niin kyllähän niitä yhteentörmäyksiä tulee

vaikka tämä on paljon parempi kuin ne pahimmat pakkolakiehdotukset niin kyllä tämä tulee olemaan aika vaikea ratkaisu palkansaajajärjestöille ja sen takia muun muassa sak miettii omissa liitoissaan miten siihen suhtautuu

työmarkkinoilla tapahtuvat työtaistelut ja niillä uhkaamiset ovat todella usein seurausta alalla tapahtuneesta kärjistymisestä alan sisällä tai sitten yksittäisen työnantajan ja henkilöstön välillä tapahtuneesta tilanteen kärjistymisestä ja niin on finnairinkin osalta

arvoisa puhemies

onko hallitus esittämässä tulkintaetuoikeuden suhteen joitakin parannuksia jotta saataisiin tasapainoisempi tilanne työpaikoille

tämä on myönteinen lakiuudistus ja liittyy siihen sarjaan jossa ennalta ehkäisevällä työllä ja varhaisella puuttumisella halutaan saada vaikuttavuutta paremmin aikaan kuin korjaavilla toimenpiteillä

tänä aamuna kuuntelin kun jyri häkämieheltä toimittaja kysyi että mitä työnantajat antoivat tähän pakettiin ei penäämälläkään löytynyt yhtään kohtaa

ellei riittäviä ja kaikkien ulottuvilla olevia kotiin tai palveluasumiseen kohdentuvia palveluita pystytä turvaamaan muuttuu säästö kasvaneeksi hyvinvointivelaksi

olen erittäin huolestunut jos prioriteetiksi muuttuu se että länsimetroa ei jatketa matinkylästä saman tien eteenpäin kun se sinne kolmen vuoden päästä valmistuu

mutta sellainen yleinen problematiikka siihen aina liittyy että kun niitä eräällä tavalla ennalta ehkäisevän työn tuloksia joudutaan vähän sitten odottamaan ja sitten kun eletään arjessa rahapulassa ja voidaan varmaan keskustella myöskin näiden resurssien riittävyydestä tämänkin lain osalta niin onko se sitten kuitenkin niin että ei malteta sen ennalta ehkäisevän varhaisen puuttumisen tuloksia jäädä odottamaan vaan sitten tehdään valintoja joissa itse asiassa tuhotaan se hyvä tahtotila mikä tällaisissa lakiuudistuksissa on

tämä sitten konkretisoituu sopimuksettomassa tilassa käytännön työtaistelutoimenpiteillä uhkaamiseen

tuloerojen kaventaminen köyhyyden vähentäminen ja verotuksen kääntäminen progressiivisemmaksi olivat vasemmistoliiton keskeisiä tavoitteita hallitusneuvotteluissa

ja kysymys kuuluu

tässähän on taustalla näitä ongelmia niin kuin täällä kävi ilmi vuokratyöntekijöiden hankkimisessa värväämisessä

arvoisa puhemies